tosiaankin käydään yle keskustelua vielä myöhemmin mutta sen verran sanon vielä tässä nyt että kun tälle kaupalliselle puolelle on asetettu näitä julkisen palvelun tehtäviä niin kyllä minä näen myös sitten sen että sieltä varmasti tullaan vaatimaan että heillekin pitäisi antaa tätä julkisen palvelun rahaa

laukkanen viittasi

täytyy sanoa kommentteihin kaupallisesta printtimediasta se että olkaa tyytyväisiä että yleisradio ei ole siellä mainosmarkkinoilla että yleisradio kuitenkin täyttää tämän julkisen palvelun tehtävää ihan näillä lupamaksuilla jotka ovat tosiaan nyt vähän alakantissa

arvoisa puhemies

mitä tulee mediamaksuun ja tähän sosiaaliseen puoleen niin todella olen itsekin siitä huolissani mitenkä pienituloiset tässä selviytyvät mutta on liian monimutkainen systeemi lähteä porrastamaan sitä mediamaksua siinä menee jo niihin kuluihin niin paljon rahaa

viime kaudella me keskustan liikennevaliokunnan jäsenet vastustimme tämän direktiivin implementointia ja näinhän sitten ministeri vehviläinen jätti tämän asian sikseen mutta nyt se on meillä edessä ja tässä kyllä puututaan yrittäjän vapauteen ennennäkemättömällä tavalla

edustaja taimelalle vastauksena kun sanoin että onko tulevaisuuden postinjakelu vähintään kolmena päivänä viikossa että se uhka on todella niin suuri kun digitalisaation seurauksena postiala on suuressa turbulenssissa

vaikka lain perusteena on kuljettajan taakan keventäminen ja sitä kautta turvallisuusasiat niin nämä työrajoitteet johtavat kyllä yrittäjien stressin lisääntymiseen

joka tapauksessa meillä on uskon että se on niin kuin ministeri jo sanoi mahdollisuus myös se että esimerkiksi lehtiä jakelevat yhtiöt voisivat täydentää tätä palvelua että ainakin se tulee useammin kuin sen kolme päivää

sinällään se on hyväksyttävää että päästögrammat vaikuttavat verotasoon se on hyvä asia päästöjen suhteen mutta tämä laki aiheuttaa ainakin toistaiseksi lisäkustannuksia muutamille aloille

laki sisältäisi joitakin poikkeamismahdollisuuksia mutta sanotaan että esimerkiksi tilanteessa jossa auto menee rikki tämä ei paljon anna aikaa sille miten sinä korjaat sen auton

se edellyttää lisätyövoiman palkkaamista mutta kun nyt pitäisi varmistaa edes nykyisten hommien jatkuminen muun muassa metsäteollisuuden tariffien paineessa ei sieltä ole korotuksia luvassa näihin rekkalasteihin niin ei oikein voi haaveilla uusista työntekijöistä kuljetusalalle

koko tämän direktiivin taustalla niin kuin tässä on todettu haiskahtaa suurten eurooppalaisten kuljetusliikkeiden lobbaus

ulkomaiset kuljetusfirmat varmasti tulevat tännekin entistä enemmän

kabotaasiliikennehän lisääntyy joka tapauksessa myös se laillinen mutta varmasti laitonkin ja sitten kolmansien maiden rekat koska suomalaiset yrittäjät eivät voi tehdä riittävästi työtä

ja todellakin näillä kansainvälisillä firmoilla kyllä halpoja autonkorjaajia ja autonpesijöitä riittää mutta nimenomaan suomalaiset yritykset tässä ovat nyt vaakalaudalla

tämä työpäiväkirja asia oli sellainen josta ymmärrän tietysti että jos sitä jälkeenpäin vaaditaan niin sellainen pitää olla että me katsoimme liikennevaliokunnassa että riittää kun digipiirtureista jotka kehittyvät voidaan osoittaa tämä totaalinen työaika ja silloin kyllä liikenneturvallisuuskin onnistuu

taiteilijat kulttuuriyritykset ja oppikirjojen tekijät elävät tekijänoikeuden varassa

jos siinä näkyy kovasti ylityötunteja myös ajotunteja enemmän niin silloin kyseessä on sellainen tapaus johon pitää myös viranomaisten puuttua

perustuslaki takaa kunnille itsehallinnon mutta tämä hallituksen sote malli kaventaisi itsehallintoa ja siirtäisi valtaa nimenomaan näille vastuukunnille suurille kunnille ja kyllä se niin vain on edustaja kalliorinne että esimerkiksi pirkkalassa on tehty vastine tästä asiasta juuri koska he pelkäävät sitä että heiltä menee päätösvalta elleivät he sitten liity toiseen kuntaan

jos toisten sisältöjen levittämisellä bisnestä tehden aiheutetaan vakavaa haittaa toisen sisällöntuoton kannattavuudelle se on vakava asia

arvoisa puhemies

sellainen esitys tuli monelta asiantuntijalta että liikenneturvallisuus ei välttämättä ole uhattuna silloin jos ollaan digipiirtureiden varassa että sieltä kyllä ihan hyvin saadaan se ajo ja lepoaika hallittua

nämä tekniset lakiesitykset tässä ovat ihan hyvä asia ja se että nimenomaan tuen hakija olisi velvollinen luovuttamaan käyttöoikeuden tuen avulla rakennettuun viestintäverkkoon jatkossa seitsemän vuoden ajaksi nykyisen kymmenen vuoden sijasta

kuntajako ja sote lait ovat megaluokan hankkeita ne yritetään viedä salamavauhtia läpi mutta kuitenkin me kuulimme täällä juuri että perustuslakivaliokunnassa on vielä tutkittava moneen kertaan tämä asia

joka tapauksessa tässä ilmapiirissä kun suomalaista yrittäjyyttä on pakko puolustaa kabotaasiliikenteen venäläisrekkojen polttoaineen hinnan korottamisen ja huonon tiestön ollessa näinä huonoina vaikuttajina kyllä katson että millään tavalla ei enää pitäisi sitä taakkaa ja byrokratiaa ainakaan yrittäjille asettaa

käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus tuen avulla rakennettuihin mastoihin ja kaapelikanaviin ei olisi ajallisesti rajoitettu ja viestintävirasto voisi tietyin edellytyksin päättää laajakaistahankkeelle myönnetyn tuen maksamisesta vaikka maksua koskeva hakemus on viivästynyt

ennen kaikkea kuntakentällä ihmetellään esimerkiksi sitä mihin siirtyvät ne terveydenhuollon kiinteistömassat mitä siellä on ja nimenomaan se tässä tuntuu taustalla olevan että ihmisten sosiaali ja terveyspalvelut on valjastettu pakkoliitosten välineeksi keskuskaupunkien vallankaappaus

kyllä valtion taloustilanne on huono ja suuret operaattorit tosiaan eivät tee tarjouksia laajakaistahankkeista